esimerkiksi otan kokoomuksen ryhmäpuheessa olleen esimerkin siitä että yhteisöveron alentaminen miljardin alentaminen olisi vaikuttanut myönteisesti yritysten investointeihin suomeen ja otettiin muun muassa stora enson investoinnit esille

hyvin usein ne ovat reaktioita siihen että aiemmin työnantajan kanssa sovittu ei ole pitänyt ja että säästötoimissa on lähdetty taas uudelle kierrokselle

perusongelma tässäkin kriisissä on se että kuvitteellinen raha euroedustaja esko seppäsen sanoin hötöraha on kasvanut aivan omaan määräänsä oikeaan rahaan ja siihen liittyvään reaalitalouteen nähden

ajoajan valvominen on mahdollista sekä palkallisen työvoiman osalta että omistajakuljettajalta mutta yrittäjän kokonaistyöajan valvonta kun ajatellaan että hän voi tehdä niin monenlaista työtä pestä esimerkiksi autoja tehdä hallinnollisia töitä järjestelytöitä pientä remppaa niin kuka valvoo ja miten valvoo

kuinka monta kertaa me kuulimme pääministeri jyrki kataisen hokevan että emme saa jättää velkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi

siihen kun laskee mukaan reserviläiset ampumaurheilua harrastavat ja asekeräilijät niin päästään helposti puoleen miljoonaan kansalaiseen

sen hintana ovat työttömyys palkka ale sosiaaliturvan leikkaukset ja julkisen sektorin alasajo sekä kansallisomaisuuden pakkomyynti

arvoisa puhemies

no totuus on kuitenkin se että stora enso on maksanut yhteisöveroa useana vuonna vähemmän kuin yksi suomalainen palkansaaja on maksanut veroja suomeen

se on totta että aina pitää miettiä että tukilakot ovat oikeassa suhteessa jotta ne kiistatta liittyvät juuri siihen asiaan minkä takia tukea osoitetaan mutta minun mielestäni on aivan ymmärrettävää se että laajempi porukka tukee sitä joka neuvottelutilanteessa on niin heikoilla

jos nykyisen työttömyyden päälle halutaan vielä lisätä työvoiman tarjontaa monella tapaa ainoa varma vaikutus on laaja palkka ale tai ainakin palkkojen jäädyttäminen ja se että erityisesti matalapalkka aloilla työskenteleviä nuoria naisia rangaistaan kovalla kädellä

ensin porvarihallitus katsoi tumput suorina kun seutukunnan talouden selkäranka kannattava sellutehdas suljettiin ja nyt osin samat ministerit huutavat elinvoimaisuuden perään

mitään ei ole ratkaistu eikä mitään opittu eurokriisin hoidossa

itse pelkään sitä että tässä nyt tulee taas sellainen laki jota ei kyetä ihan oikeasti valvomaan mikä taas sitten yleistyessään jos tämäntyyppisiä lakeja säädetään johtaa siihen että yleinen lain kunnioitus rapautuu

jos perusta ei pidä niin kohta voi sanoa että kataisenurpilaisen valtiolaiva purjehtii tukevasti köli vedenpinnan yläpuolella

minusta on ollut huolestuttavaa se että aikoinaanhan esimerkiksi sosialidemokraattien piiristä silloinen ministeri esitti lakko oikeuden rajoittamista siitä syystä että helsingissä järjestettiin pituushypyn maailmanmestaruuskilpailut

jos eu maiden ja muiden keskeisten talousmaitten välillä sovitut vakaustoimet eivät nyt riitä pato murtuu ja seuraava hyökyaalto voi olla niin hirveä ettei sitä voi edes kuvitella

se olisi ollut paljon parempi tapa

kyllä teillä on valtava epärealismi näissä luuloissanne

kysyn ministeriltä kun se on erillisen asetuksen varassa onko mahdollista tehdä niin että kun nuorten metsästäjien ja ampujien tilannetta vaikeutettiin edellisessä uudistuksessa aivan liikaa niin helpotettaisiin kuitenkin tällä maksupuolella

mutta sitten kun edustaja salonen viittasi vielä tutkimuksiin jotka muka osoittavat että tuloerot kaventuvat tämän hallituksen talousarvioesityksen myötä niin ainakaan vattin tutkimus ei tätä tue

täytyy kysyä

nyt siirretään hötörahatalouden perusongelmaa tulevaisuuteen ja sitä ongelmaa vain paisutetaan entisestään

tiedän kyllä minkälaisia kansainvälisiä sopimuksia suomi on tehnyt liittyen poliisitoimeen ja avunantoon yli rajojen mutta oleellista ei ollut sitten kuitenkaan se että norjan poliisi tuli suomen puolelle vaan kysymys kuuluu niinpäin että tiedättekö kuinka vähän tuolla hetkellä kyse oli heinäkuusta loma ajasta suomalaisia poliiseja oli virkatehtävissä samaan aikaan

eduskunta toteaa ettei hallituksella ole vieläkään strategiaa eurokriisistä irrottautumiseksi ja suomen vastuiden rajaamiseksi vaan velkaantuminen maksatetaan kotimaassa lisäleikkauksin ja tasaveron korotuksin

se vaikutus mikä tässä voi olla on se että asiaan myöskin omistajakuljettajat kiinnittävät enemmän huomiota mutta se asioihin huomion kiinnittäminen on kyllä vaikeaa siinä tilanteessa kun vekselit paukkuvat päälle

tällaisena aikana julkisen sektorin vahva rooli korostuu niin elvytystoimissa talouden valvonnassa ohjauksessa kuin vakauttamisessakin

toivon kyllä että tämmöinen edustaja sasin ajatus ei ainakaan enää leviä tänne salin vasemmalla it a

eikä tarvitse olla kaksinen ennustaja kun voi nähdä jo nyt että esimerkiksi työttömyyden kokonaisvaikutuksia ei ole arvioitu oikein talousarvioesityksessä

ensinnäkin on huomattava että jos inflaation tai indeksisidonnaisuuksien vuoksi valtion menot euromääräisesti kasvavat ei se tee menoleikkauksia olemattomiksi ja nythän on päätetty luopua esimerkiksi lapsilisien indeksitarkistuksista ja se on selvä leikkaus joka realisoituu salakavalasti

suomen pankki on ainoastaan ekpn haarakonttori silloin kun valtaa käytetään mutta veronmaksajien pankki silloin kun vastuuta kannetaan

ensin kolmannen sektorin toimijat houkuttelemalla houkuteltiin kantamaan vastuuta kaikkein vaikeimmin työllistyvistä työttömistä ja nyt kun yhdistykset haasteeseen vastasivat niiden toiminta uhataan amputoida

valitettavasti suomessa on valittu tie jossa julkista sektoria ajetaan alas ideologisin syin ja se perusvire näkyy myös tässä pankkitukiratkaisussa ja itse asiassa kaikissa näissä pankkitukimuodoissa

lampaat tämä asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan pelätä keskustelua varten esitellään päivystyksen vasemmalle laidalle

kun virta jatkuu koko ajan pitkäaikaistyöttömyyteen myös yli kaksi vuotta työttömänä olleisiin ja nuorisotyöttömyyteen ei seurauksia voi väistellä

minun mielestäni on aika hurja tilanne se että norjalaiset virkamiehet ottavat noin vahvaa roolia suomen puolella osin siitä syystä että poliisimiehitys on niin ohut lapissa

paras hanke lähti liikkeelle puitelailla

komission asetuksista jotka liittyvät julkisiin tukiin ei seuraa että yhdistykset pitää laittaa samalle viivalle yritysten kanssa

kahden eurooppalaisen pikavippifirman euroopan rahoitusvakausvälineen ja euroopan vakausmekanismin sekä kansainvälisen valuuttarahaston ja euroopan keskuspankin kautta kerätään rahaa ei suinkaan sen vuoksi että eurokriisi ei laajenisi vaan sen vuoksi että niin tulee varmuudella tapahtumaan

en hän joutuu sitten laillisesti virallistaakseen sen omistuksensa maksamaan toisen kerran sen hankkimis ja hallussapitoluvan

itse asiassa toinen poliisipartio joutui etsintätehtävään tunturi lapin alueelle ja suomen puolella oli vain kaksi poliisimiestä hoitamassa näitä asioita niin että kyllä minusta tilanne on aivan liian haavoittuva jos noin vähäisin voimin operoidaan noin tärkeissä asioissa

jos näin tehdään niin siihen verrattuna lapsilisien indeksien jäädytyksellä on paljon suurempi merkitys ja valitettavasti huonompaan suuntaan

silloin lamalla oli kasvot mutta nyt elämme kasvotonta luottamuspulasta johtuvaa yleismaailmallista finanssikriisiä

minusta se hoituisi ihan asetuksen tarkennuksella ja se olisi minusta hyvä vastaantulo näille nuorille jotka muutenkin joutuvat maksamaan enemmän harrastusta aloittaessaan

kun tämän tasaveron korotuksen rinnalle ottaa vertailtavaksi niin sanotun solidaarisuusveron suurten eläketulojen sekä lahja ja perintäveron kiristämisen pääomatulojen verotuksen tiukentamisen ja kotitalousvähennyksien pienentämisen niin niiden yhteisvaikutus on alle puolet arvonlisäveron korottamisesta

suomikin lähti yltiöpäisesti sitomaan itsensä eurovastuitten liekaan vaikka siihen ei ollut mitään pakkoa ja lasku tulee olemaan ankara

jo silloin kun paras hanketta nostettiin jaloilleen asui pelko puserossa

vai haluatteko te ministeri sinnemäki jäädä historiaan vihreänä ministerinä joka lopetti esimerkiksi kierrätyskeskusten toiminnan

se joka ottaa taatakseen ottaa maksaakseen ja tässä tilanteessa täytyy muistaa että suomessahan taloudellista vastuuta on siirretty eteenpäin muun muassa niin että tämä epäoikeudenmukainen verolinja on siirtänyt maksajan taakan entistä enem män pienituloisille

oli syytä epäillä että kun poliittiset voimasuhteet sallivat siirrytään pakottavaan lainsäädäntöön

toinen asia on sitten se onko ministeriössä pohdittu sitä mistä syistä jo olemassa olevat laillisesti hankitut ja hallussa pidetyt aseet voidaan perua

valtioneuvoston tämänpäiväisessä tiedotteessa todetaan että kuntauudistus tarvitaan jotta kunnat kykenevät selviytymään kovista muutoshaasteista kuten voimakkaasta ikääntymisestä kuntatalouden kestävyyden asettamista paineista sekä siitä että taakkaa ei jätetä tulevien sukupolvien hoidettavaksi

yhtenä käsittämättömimmistä ratkaisuista me pidämme verosta vapaan kilometrikorvauksen pienentämistä

talon isäntä itseään puolustaakseen taltutti päällekäyvän kaverin huonekalulla yhden kerran lyömällä ja sen jälkeen tilanne rauhoittui

kunnat ovat nykyisessä taloustilanteessa rampoja elvyttämään ja valtion roolia elinkeinoelämässä on ideologisesti kavennettu surkealla omistajaohjauksella ja omistusten myynneillä

kuitenkin siihen sivullinen tilasi poliisit ja lopputulos oli että vaikka nämä kaverit sopivat asian ja ovat vieläkin hyviä kavereita niin häneltä vietiin nämä aseet

kuvitteellisen rahan pyörittämisestä ei synny yhteiskuntaan yhtään uutta jaettavaa eivätkä kuvitteelliset vakuudet turvaa yhdenkään lainanantajan etua ei suomea edustaa lindström koska eivät suomenkaan

naiivia on kuvitella etteivätkö muut maat vahtisi tässäkin tilanteessa omaa etuaan paljon paremmin kuin suomi

valitettavasti tämä hallituksen hanke ei vastaa yhteenkään näistä haasteista

korealaiset japanilaiset ja myös yhdysvaltalaiset satsaavat muun muassa barentsin alueelle paljon öljy ja kaasuteollisuuteen sen saatoin pari viikkoa sitten nähdä itse murmanskissa kun muutaman päivän siellä seurasin mitä tapahtuu

monetkaan taseeltaan vahvat yritykset eivät kanna yhteiskuntavastuutaan vaan heti huonompien aikojen uhatessa ensimmäinen liikku on yt neuvottelujen käynnistäminen lomautukset ja irtisanomiset

hallituksen ministerit ovat kehuneet kuinka veroratkaisut ovat luoneet suomeen otollisen tilanteen investoinneille

nämä kaikki tekijät kostautuvat talouskriisin aikana

kuinka varmistaa kuntapalveluiden rahoituspohja

tosiasia kuitenkin on että yritys maksaa yhteisöveron tekemästään tuloksesta

näistä syistä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

minun mielestäni hallituksen ministereitten on niin kauan aivan turha puhua kielikysymyksestä ja kielioikeuksista kuin tässä talossa suomenkieliset tai ruotsinkieliset kansanedustajat eivät saa tärkeitä asiakirjoja käyttöönsä omalla äidinkielellään

en ole varhaiskasvatuksen asiantuntija missään mielessä mutta isänä ja isoisänä katson aiheelliseksi kommentoida tämän päivän keskustelua ihan arkitasokokemuksesta

arvoisa puhemies

aikoinaan suomessa lahdattiin kannattava kemijärven sellutehdas ja nyt jo entinen pääjohtaja karvinen on tunnustanut että kemijärven tehtaan lopettaminen oli virhe

kun on niin monta kertaa joutunut ihan pakosta arvostelemaan hallituksen esityksiä niin silloin kun on syytä myönteiseen arvioon niin se on syytä esittää

keltaiseen kirjaan on ylöskirjattu maininta julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman merkittävästä heikentymisestä ja merkittävä poikkeama sen riski johtanee neuvotteluihin myös eun tasolla kansallisten ratkaisujen lisäksi

mitä enemmän olen seurannut päiväkodeissa työskentelevien ammattiosaamista ja työhön paneutumista sekä sitä suurta vastuuta sitä enemmän arvostan heidän työtään

kuitenkin lopettamisen aikaan keskeiset ministerit söivät pääjohtajan kädestä ja hokivat että päätös on välttämätön vielä suurempien ongelmien välttämiseksi

kilometrikorvausten leikkaus kohdistuu valikoiden alueellisesti ja ammattikunnittain

silloin kun hallinnolliset käytännöt tarpeellisen määrärahan käytössä ovat este järkevälle maanläheiselle toiminnalle niin silloin näitä esteitä pitää kaikin tavoin pyrkiä purkamaan

tämä hallituksen esityshän liittyy siihen kuinka me kykenemme pitämään mahdollisimman ison osan nuorista tai nuorista aikuisista aktiivitoiminnan piirissä

lapsen kasvatuksessa pitää olla aito valinnanvapaus mutta sitä on kyllä syöty kiintiöimällä perheelle osoitettua tukea ja syyllistämällä sekä kyseenalaistamalla joidenkin perheiden oikeus päivähoitoon

arvoisa puhemies

silloin sanottiin nimenomaan niin että vakaussopimus ei koske meitä vaan näitä euroopan unionin rupumaita

on aivan päivänselvä asia se että monen pienituloisen kokonaisverotus kiristyy jos ottaa huomioon sen mitenkä käy kuntaveroille monessa kunnassa mitenkä ovat kunnat pakotettuja nostamaan palvelumaksuja jo ennestään kuinka välilliset verot muuttuvat polttoaine ja energiaverot

meillä on hyvin paljon aivan liikaa niitä nuoria vanhempaakin väkeä joilla ei ole minkäänlaista ammatillista tutkintoa ei mitään tutkintoa ja jo se lähtökohta sysää nuoret ja vanhemmatkin henkilöt siinä kisassa kun taistellaan edes satunnaisista määräaikaisista työpaikoista sinne jonon häntäpäähän

sen lisäksi alalla työskenteleviltä ja alalle opiskelevilta on tullut niin paljon palautetta että ihan purematta en niele väitteitä historiallisesta uudistuksesta

mutta siinä mielessä tuo budjettikirja on historiallinen että ensimmäisen kerran talouskurisopimuksen velvoitteet on sinne kirjattu niin että on täysin selvää että ne koskevat myöskin suomea

ja on niitä virheitä tehty euroopan unionissakin

ikävää on huomata että näin se itsenäisyys menetetään pala palalta aina uutta askelta otettaessa seuraava kielletään ja sitten jälkikäteen selitellään

meillä ei ole aikaa tuhlattavaksi kun talous on niin huonossa kunnossa kuin se on ja euroalue on kehittymässä nopeaa vauhtia velkaunioniksi ja liittovaltioksi

varhaiskasvatuksen ja päivähoidon määritelmistä sekä siitä määritelläänkö ne yhdessä vai erikseen seuraa ajatusta ja käytännön toimintaa ohjaava vaikutus

kuinka uskottavia te olette

te puhutte yleisesti koko perusturvan työttömyyden aikaisen perusturvan tason nostamisesta mutta ette ole valmiit poistamaan työmarkkinatuen tarveharkintaa

nuorisotakuuhan ei ole valitettavasti lähtenyt liikkeelle niin hyvin kuin on ennakoitu ja toivottu

ajankohtaiseksi tämän pääpointin tekee se että koko euroopan unionin päätöksentekojärjestelmää ollaan muuttamassa olennaisesti ja se kaventaa edelleen suomen taloudellista ja valtiollista itsenäisyyttä

minkä takia se on suljettu näin kategorisesti pois